katsonkin että arkkipiispa mäkisen julkinen ulostulo avioliittoasiassa ratkaisi lopullisesti äänestystuloksen niin että homoavioliitto hyväksyttiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen ettei yhtään vihreiden kansanedustajaa ole tänä iltana paikalla

mahdollisesti voimaan tulevassa avioliittolaissa on kansalaisilla oltava mahdollisuus tehdä adoptiotestamentti jolla vanhemmat voivat estää lastensa adoption homopareille

kun ottaa huomioon edellä mainitun sitaatin ja maassamme käynnissä olevan ruandalaismiehen oikeudenkäynnin ei mielestäni voida sanoa että suomi tässä yhteydessä noudattaisi ajamiaan periaatteita

mutta jos tässä salissa käsiteltäisiin turkistarhauksen lopettamista tai tasa arvoista avioliittoa niin varmasti täällä olisivat kaikki vihreiden edustajat paikalla

lakia sovellettaisiin esimerkiksi tapauksissa joissa lapset jäävät molempien vanhempien äkillisesti menehdyttyä orvoiksi

kun siihen tarkemmin tutustuu ei voi olla huomaamatta että tarkoitushakuisesti on jätetty turve ja sen käyttö esityksestä ulos

ruandassa on toimiva oikeuslaitos joka on sisällissodan jälkeen syntyneen kansainvälisen yhteistyön myötä jatkuvan silmälläpidon alaisena

kun luki viime viikon lopulla meppi eija riitta korholan blogia tuli selvästi siihen tulokseen että silloinen ympäristöministeri pekka haavisto huseerasi niin ettei turvetta otettu eussa uusiutuvien raaka aineiden joukkoon

vaikka ministerinkin suulla on sanottu että lankaverkkoja ei kerätä pois ennen kuin toimivat langattomat yhteydet on varmistettu on näin kuitenkin valitettavasti tapahtunut

eräs köyhyyteen ilman omaa syytään joutunut ryhmä on esimerkiksi liikenneonnettomuudessa nuorena vammautuneet joilla on ollut lyhyt työura eikä omaisuuttakaan ole ehtinyt vielä kertyä

mielestäni onkin ihmeellistä ettei syytteessä olevaa ruandalaismiestä lähetetty kotimaahansa oikeuden eteen vaan että sen sijaan oikeudenkäynti käydään suomessa euroja säästämättä

esityksen määritelmistä myös tässä kirjasessa puuttuu kokonaan turve

kysyisin ministeriltä miten varmistatte sen että myös ne taloudet joilla ei ole mahdollisuutta asettaa henkeään kotitietokoneen puhelinyhteyden varaan saavat tarvittaessa yhteyden hätäkeskukseen kun kännykätkään eivät aina

kaikki muut siellä on esitettykin mutta tarkoituksella tästä on hävitetty se pois niin ettei sitä kotimaista uusiutuvaa energiamuotoa millään tavalla vain pystyttäisi hyödyntämään

sen sijaan nuorena vakavasti invalidisoituneet saavat elinikäisen huomatkaa elinikäisen josta ei saa armahdusta koskaan

miljoona euroa on huima summa oikeudenkäynnistä joka olisi voitu järjestää syytetyn kotimaassa ruandassa

edustaja wrexham

yklla on kaiken huipuksi erillinen ruandan sotarikoksia käsittelevä tuomioistuin ictr joka toimii tansaniassa

pyynnöstä huolimatta ja siellä toimi

suomen demokratia on historiansa kenties pahimmassa kriisissä

teen ihan yksinkertaisen ja lyhyen kysymyksen pääministerille

jos ruandaa kerran pidetään oikeudenkäyntiin sopimattomana olisi oikeudenkäynti varmasti voitu myös ictrn toimesta järjestää jo pelkästään siksi että olemme selonteon mukaan tukeneet kyseisen tuomioistuimen toimintaa myös taloudellisesti

kun olen kuunnellut teidän puheitanne ja innostunutta kertomustanne siitä mitä olette tehneet köyhien hyväksi nyt minä ihan kysyisin yhdellä lauseella

kansa kauhistelee ja kyselee tällaisetko dementikot tätä maata johtavat eikö tällaisten poliitikkojen paikka olisi dementiakodissa eikä valtioneuvoston linnassa

mutta kas ihmettä muisti näkyy palailevan pätkittäin aina sitä mukaa kun uutta ja kiusallista rahoitusskandaaliin sotkeutuneiden kehittyvien maakuntien suomen nova groupin ja muiden puoluesäätiöiden tai yritysten taustoilta paljastuu

ne pitenevät joka kuukausi sadoilla metreillä

olisi mielenkiintoista tietää oikeusministeriltä joka taisi juuri poistua anteeksi ei poistunutkaan miksi ihmisoikeusrikkomuksista ja kansanmurhasta syytetyn ruandalaismiehen tapausta ei käsitellä omassa kotimaassa tai ykn alaisessa tuomioistuimessa

kertokaa se minulle ja kertokaa se suomen kansalle

silloinkin kärynneiden ministereiden ja kansanedustajien ontuvat selitykset ovat lähinnä luokkaa ei se ole laitonta tai en se ollut minä vaan joku muu

mielestäni hallituksen tiedonanto ei ratkaise mitään käypä luottamusäänestyksessä miten tahansa

jos niitä tapahtuu on syylliset saatava edesvastuuseen ensisijaisesti kotimaassaan jos siellä on toimiva oikeuslaitos kuten ruandassa on

kun tätä puolueiden rahoitusta ja sen kokonaisuutta pohditaan olisi syytä pohtia myös ulkomailta tulevan rahan valvontaa

julkisuudessa on kovasti paheksuttu ja vaadittu tutkintaan niin kotimaisten yrittäjien ammattiyhdistysten kuin erilaisten tukiyhdistysten ja säätiöiden jakamaa tukea

näkisinkin että olisi syytä selvittää liikkuuko näissä rahaa jakavissa yhdistyksissä ja säätiöissä myös ulkomailta tulleita rahoja

arvoisa puhemies

edustaja gästgivarsille sanoisin että kielipoliittisista syistä käsititte varmastikin väärin edellisen puheenvuoroni

mutta arvoisa puhemies kun katsoo alueellista karttaa hävitettyjen varuskuntien osalta muun muassa kontiorannan ja kuuntelee kataisen ja wallinin itkuvirsiä lakkautuspäätösten perusteista niin melkein pääse itku itseltäkin

kansan taju ei ymmärrä sitä että puolueet saavat rahaa paitsi puoluetuen muodossa myös erilaisilta yrityksiltä ja yhdistyksiltä miljoonia miljoonia euroja

ei voi muuta kuin ihmetellä miksi tasa arvosta ääni väristen saarnaava hallitus kylvää jälkeensä räikeää alueellista epätasa arvoisuutta

samaan aikaan yhä useampi köyhä unohdettu kansalainen näkee suoranaista nälkää rahan ja ruuan puutteen vuoksi

no ehkä heidän mielestään kaikki alueet ovat tasa arvoisia mutta kun jotkut vain näyttävät olevan tasa arvoisempia kuin toiset

hallituspuolue vihreillekin tuntuvat sopivan kaikki pääministerin metkut kunhan vain paikka hallituksessa säilyy

seuraavaksi vihreät kannattavat varmaankin kaikkia kolmea uutta ydinvoimalahakemusta sekä koskien valjastamista energiakäyttöön

onko niin ettei vihreillä ole selkärankaa puolustaa niitä avoimuusperiaatteita joita he ovat hehkuttaneet koko tämänkin skandaalin ajan

tämä työttömien massa jäi silloisessa hallituksessa olleilta sdpltä vasemmistolta rkpltä vihreiltä ja kristillisiltä nykyisen työministerimme lindströmin hoidettavaksi

käsittämätöntä on että poliitikot jotka ovat myöntäneet raha automaattiyhdistykselle varoja käytettäväksi sosiaalisen toiminnan tukemiseen saavat hyvä veli järjestelmän kautta kierrätettyä tätä avustusta omille säätiökavereilleen ja jopa itselleen

nyt syytätte häpeämättömästi ministeri lindströmiä työttömien suuresta määrästä ja siitä ettei hän tee työttömyyden vähentämiseksi juuri mitään

tällaiseen alhaiseen oppositiopolitiikkaan en ole huomannut että edellisen hallituksen aikana olisi sorruttu ainakaan työministeri ihalaisen osalta

jotta demokratian kriisi ei syvene on välttämätöntä puhkaista väärin toimineiden puolueiden vaalirahoitukseen liittyvät mätäpaiseet ja tyhjentää luurangot kaapeista

muuten vaarana on että kansa menettää luottamuksen demokratiaan ja jättää äänestämättä

ministeri lindström muistikuvani mukaan ette koskaan oppositiossa ollessanne sekä ryhmänne vetäjänä sortunut henkilökohtaisuuksiin edellistä työministeri ihalaista kohtaan

lopuksi muistutettakoon ettei perussuomalaisilla ole vaalirahoituksensa suhteen mitään salattavaa joten me emme ole kenenkään juoksupoikia

kysynkin ovatko mielestänne nykyisten oppositiopuolueiden kansanedustajien kielenkäyttö ja käyttäytyminen sekä syytökset teitä kohtaan ja tässä tilanteessa oikeudenmukaisia

arvoisa puhemies

oras tynkkynen esittelivät tiedotustilaisuudessa hallituksen ilmasto ja energiapoliittisia linjauksia

suomessa teollisuus on tehnyt vuosikymmenten aikana lähes kaiken sen mitä tehtävissä on päästöjen vähentämiseksi mutta vaatimukset sen kuin lisääntyvät

onko siis hallituksen tavoitteena tieten tahtoen ajaa teollisuus pois suomesta asettamalla vaatimuksia joita on miltei mahdoton toteuttaa jos tuotanto aiotaan pitää kannattavana

jos näitä kahta maata kuten myös muita erityisen saastuttavia maita ei saada mukaan ilmastosopimuksiin ei suomen päästötavoitteilla ole paljonkaan merkitystä

arvoisa puhemies

kiinteistöjen öljylämmityksestä on siirryttävä ympäristölle riskittömämpiin lämmöntuotantomuotoihin kuten esimerkiksi maalämpöön ja aurinkoenergiaan

huomattava osa vapaa ajan asutusta sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla ja siellä on monia vetovoimaisia matkailukeskittymiä

ihmettelen jossain määrin näitä pallas hankkeen vastustajien perusteluja koska lapsuuskotini sekä nykyinen kesäasuntoni on kolin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä

vapaa ajanasuntojen ja matkailuyritysten ympärivuotinen ylläpito antaisi työmahdollisuuksia maaseutuyrittäjille

kolilla on nykyaikainen hyvätasoinen hotelli jossa on huomattava määrä majoituskapasiteettia

arvoisa ministeri

on kuitenkin todennäköistä että edellä mainitut palvelut eivät tarjoaisi työmahdollisuuksia ympärivuotisesti joten herra ministeri eikö tällaista pienyrittäjyyttä olisi mahdollista tukea laskemalla arvonlisäveron alarajaa

kuitenkaan kansallispuiston luonto ei ole kärsinyt luontomatkailijoiden ja retkeilijöiden suuresta lukumäärästä huolimatta

metsäteollisuutemme on pakkaamassa tehtaansa ja häipymässä halvempien tuotantokustannusten maihin mutta metsiä tehtaat eivät voi viedä mukanaan

jos kansallispuisto on hyvin valvottua niin kuin kolilla ja siellä sääntöjä noudatetaan miksi lisärakentamista pitäisi teidän mielestänne rajoittaa

tuohan se työtä ja toimeentuloa paikallisille asukkaille niin kuin minun kotipuolessani on käynyt

arvoisa puhemies

yhä useampi maaseutukunta autioituu kun terveyskeskukset viedään pois paras hankkeen nimissä ja kuntien on pakko lakkauttaa kyläkouluja säästöjen toivossa puhumattakaan tiestön kunnon rapauttamisesta ja julkisen liikenteen toimintaedellytysten heikentämisestä

maaseudun kylissä ja maatiloilla olisi tahtoa ja kiinnostusta tuottaa energiaa kiinteistöjen käyttöön hakkuujätteillä ja muilla bioenergialähteillä

asian edistämiseksi olisi biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffi saatava voimaan pikaisesti jotta investoinnit saadaan käynnistettyä ja markkinat toimimaan

kun teillä ministerit urpilainen ja katainen on niin hirveä eu kriisimaihin kohdistuva auttamisvietti ja vimma niin eikö teidän paikkanne olisi ennemmin jossain hyväntekeväisyysjärjestössä kuten kirkon ulkomaanavussa tai punaisessa ristissä

esimerkiksi uutta biodieseltehdasta ei näillä näkymin perusteta työttömyydestä ja metsäteollisuuden alasajosta kärsivään varkauteen vaan se menee näillä näkymin eteläiseen suomeen

rohkenen esittää teille arvon ministerit pikaista uranvaihtoa ennen kuin suomi menee konkurssiin

junaliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto

monet näkevät sähköautoissa tulevaisuuden

olisi suuri vahinko esimerkiksi matkailulle ja kalastustoiminnalle jos jollakin tilalla olemassa oleva viemäriteknologia pettäisi ikänsä takia ja läheinen järvi joutuisi osittaiseen käyttökieltoon vahingon vuoksi

jotta tällainen ees sun taas veivaaminen saataisiin kuriin olisi enemmän kuin tarpeen jo seuraavan vuoden budjetin laadinnan yhteydessä varautua hirvivahinkojen korvaamiseen riittävällä määrärahalla

arvoisa herra puhemies

alkuperäiseen esitykseen uudeksi ulkomaalaislaiksi sisältyy kohta jonka mukaan sellaisille turvapaikanhakijoille joita ei voida jostakin teknisestä syystä johtuen palauttaa lähtömaahansa on myönnettävä automaattisesti jatkuva oleskelulupa

mielestäni valtiovallan olisi kannattanut lähettää kaikille moottoriajoneuvonsa rekisteröineille henkilökohtainen tietokirje asiasta ja olisimme säästyneet monilta murheilta

hyväksi lopuksi haluan kiittää maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaa sekä valiokunnan jäseniä suomen maaseudun ja maatalouden tulevaisuuden hyväksi tekemästänne hyvästä työstä

hankkeen taakse on saatu kaikki hallituspuolueet sillä lukeehan jo hallitusohjelmassa että turpeenkäyttöä vähennetään suunnitelmallisesti ja näin totta tosiaan tapahtuu

onko vuodenvaihde ehdoton aikaraja vanhan ysivitosen bensiinilaadun markkinoilta poistamiseen ja kuka on korvausvelvollinen jos tiedonpuutteesta johtuen sattuu moottorien tai koneiden hajoamisia

henkilöt jotka tulevat tänne vaikeiden kulkuyhteyksien päästä ja tahallaan kadottavat matkustusasiakirjansa ja tekevät muuta vastaavaa niin että syntyy tekninen este palauttamiselle eivät suomalaisessa yhteiskunnassa joka perustuu rehelliselle työnteolle tule työllistymään

käsittelyssä olevalla esityksellään hallituspuolueet haluavat korottaa ensisijaisesti kotimaisen energialähteen turpeen verotusta

jos muuttaa suomeen ja vielä ketunhäntä kainalossa ja saa yhteiskunnalta kaiken kuin manu illallisensa niin kannustin työntekoon ei ole järin suuri

lakiesitys on epämääräinen erityisesti siltä osin ettei siitä käy ilmi mitä voidaan pitää huonosta turvallisuustilanteesta johtuvana vaikeana ihmisoikeustilanteena

turpeen ja puuenergian hintakilpailu suhteessa kivihiileen merkittävästi heikkenee ja tulee jatkossa lisäämään kivihiilen käyttöä ratkaisevasti energiatuotannossamme

pahimmassa tapauksessa lakiesitys tarkoittaa sitä että pieni suomi alkaa ratkaista kehitysmaiden ongelmia siirtämällä väestöä sieltä meille tänne suomeen

on pelättävissä että verojen korotuksen seurauksena turvetuotanto vähenee minkä vuoksi tuhansia työpaikkoja menetetään

meillä ei ole ollut siihen ennenkään varaa ja vielä vähemmän meillä on siihen varaa nyt kun olemme taantumassa

meidän on huolehdittava ettemme missään nimessä tee sellaista lainsäädäntöä jolla käytännössä viestitetään että tervetuloa tänne kaikki

viime heinäkuussa uutisoitiin kuinka suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi entisen ministerin ja kansanedustajan iiro viinasen ympäristöavaus palkinnolla turpeentuotannon vastaisesta työstä

nyt pitää panostaa apua tarvitseviin suomalaisten hyvinvointiin ja erityisesti parantaa lapsiperheiden asemaa

kokoomus on näköjään kuuliaisesti kuunnellut entisen ministeri viinasen mielikuvia ja kauhuskenaarioita turpeen vaarallisuudesta ja ottanut hänen antamat mielikuvat tosina

näin suomalaisilla on aito mahdollisuus valita haluammeko me tulevaisuutemme perustuvan monilla tavoin epämääräiseen maahanmuuttoon vai terveeseen syntyvyyden nostamiseen kotimaisin voimin

muutostarpeena nykytilassa ja lain henkilön tahdosta riippumatonta hoitoa koskevassa sääntelyssä on saada tahdonvastainen alaikäisten huumeidenkäyttäjien hoitolainsäädäntö maahamme

toivottavasti omatunto soimaa myös silloin kun äänestetään hallituksen luottamuksesta ja äänestätte opposition ehdotuksen puolesta

onkin peräti merkillistä että lain valmistelusta on jätetty pois keskeisiä sidosryhmiä kuten vapo puuliitto koneyrittäjät ja metsäteollisuus ja ympäristöministeriö vetää valmistelua vahvasti ympäristöjärjestöjen ehdoilla

laissa omaksuttu ratkaisu vaikuttaa päihdehuoltoon päihteiden ongelmakäytön sekä siihen liittyvien haittojen vähentämiseksi ei alaikäisten kohdalla sovellettavan sääntelyn vuoksi ole tehokkuudeltaan riittävä koska huumekokeilut tapahtuvat pääasiassa murrosiässä

varmaa on että nämä edellä mainitut alan asiantuntijat jätettiin lain valmistelusta pois koska jo ennakkoon luultiin tiedettävän heidän myönteinen suhtautumisen sa turveteollisuuteen

mitä mieltä te hyvät edustajakollegat ja rouva ministeri olette tästä seuraavasta tekstistä